mutta en ihan osaa heti sanoa mikä olisi se perustuslain säännös joka olisi ristiriidassa tai vaatisi että tällaista järjestelmää ei voi hyväksyä mutta mielelläni kuuntelen kyllä hyviä argumentteja tässä suhteessa

lähtökohtahan oikeastaan tälle koko komission monti ii ehdotukselle on se että euroopan unionin tuomioistuin on ratkaissut kaksi tapausta joista toinen on viking linen tapaus koskee suomea ja toinen lavalin tapaus koskee ruotsia

pitäisikö meidän puuttua näihin tukilakkoihin ja pitäisikö meidän muuttaa lainsäädäntöä tältä osin ja pitäisikö ainakin noudattaa suhteellisuusperiaatetta

mutta ne ongelmat eivät liittyneet välttämättä huojennuksen määrään vaan erityisesti siihen mitä kaikkea katsotaan yritysvarallisuudeksi eli tuon esityksen tarkkarajaisuuteen

tosin täytyy muistaa se että jo puhemiesneuvostossa on jouduttu aikanaan arvioimaan kun asia on tullut eduskuntaan ja se on lähetetty valiokuntiin onko tässä perustuslain turvaamistarvetta ja siinä vaiheessa ei ole katsottu olevan sellaista

ihan kaiken kaikkiaankin täytyy sanoa että jos ei tasapainoon nopeasti pyritä niin se merkitsee sitä näissä maissa sitä että poliitikot ajavat maan yhdestä talouskriisistä seuraavaan taloudelliseen kriisiin ja siitä taatusti eivät pankkiirit vastaa vaan kyllä poliitikot vastaavat

tuomioistuimen ratkaisut jälkikäteen tulkittuina eivät olleet kovin yksiselitteisiä

tältä osin täytyy sanoa että suomi on niitä maita joissa verotus poikkeuksellisen paljon tasaa tuloja eli suomen tuloverojärjestelmä tänä päivänä hyödyttää nimenomaan pieni ja keskituloisia huomattavasti enemmän kuin missään muussa euroopan unionin jäsenmaassa

ja jos se on ihan selkeästi pelkästään tuotannollista omaisuutta joka on välttämätöntä jotta se on sillä yrityksellä ja yritys toimii niin silloin huojennuksen kohdistaminen siihen ei ole ongelmallista

tältä osin toivoisin lisää argumentteja vielä siitä millä perusteella ja minkä perustuslain säännöksen kanssa ristiriidassa tuo hallituksen esitys olisi

nyt olennaista neuvostossa on se että pyrimme auttamaan erityisesti ukrainaa ja oikeastaan silloin kun tämä maidanin kriisi oli hyvin ajankohtainen siinä tilanteessa neuvoston pääsihteeri oli aktiivinen ja hänen myötävaikutuksellaan ukrainassa perustettiin ryhmä jonka tehtävänä oli pyrkiä selvittämään mitä tuolla maidanin torilla kiovassa tosiasiassa tapahtui

suomen valtionvelka on erityisen suuri ja kun täällä keskustelua seuraa niin tuntuu siltä että tässä salissa ei riittävästi kanneta vastuuta tuosta velan kasvamisesta ja sen leikkaamisesta

tämän johdosta kun ratkaisut ovat jossain määrin tulkinnanvaraisia komissio on katsonut että on tarkoituksenmukaista selventää sitä miten työtaisteluoikeus tulisi sovittaa yhteen taloudellisten vapauksien kanssa ja tältä osin tietysti kun otetaan huomioon tuomioistuimen ratkaisu erityisesti huomioon otetaan oikea aikaisuus ja suhde tavoiteltuun etuun

mutta jos se laajenee käsittämään myöskin sijoitusvarallisuutta näissä tilanteissa alkaa sitten syntyä ongelmia että osa sijoittajista saa huojennuksen osa ei saa huojennusta

näissä tilanteissa pitäisi nimenomaan pitää huolta siitä että se tarkoitus mihinkä huojennus on osoitettu käytännössä myöskin toteutuu

olen samaa mieltä

tosin lakko oikeus meillä johdetaan yhdistymisvapaudesta ja tältä osin voi katsoa että se on meillä perusoikeuden kaltaisena oikeutena myöskin olemassa voimassa

joku saattaa kysyä onko ajankohdalla jokin merkitys

mutta joka tapauksessa työntekijöillä on myöskin oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja yrityksillä palvelujen tarjoamiseen ja tämä tulee sovittaa yhteen tämän lakko oikeuden kautta

haluamme kannustaa ihmisiä tekemään työtä ja tämä ohjelma täyttää ne kokoomuksen vaatimukset

tilanne on se että suomella on kaikkien muitten euroopan unionin jäsenmaiden kanssa sopimus kahdenkertaisen verotuksen ehkäisemisestä ja kypros on ainoa valtio jonka kanssa tätä sopimusta vielä ei ole

yhteenvetona totean että ehdotetulle yritysten sukupolvenvaihdostilannetta koskevalle maksuaikahuojennukselle on olemassa perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä painavia elinkeinopoliittisia perusteita eikä ehdotettu maksuajan pidennys myöskään aseta verovelvollisia keskenään kohtuuttomasti erilaiseen asemaan

rahastolla näitä asioita ei ratkaista vaan sillä miten ne rahat käytetään siitä rahastosta mitkä ovat ne kasvuelementit ja hallituksella on hyviä kohteita joilla sitä kasvua saadaan aikaan

mitä tulee tähän asiaan niin lakko oikeus kuuluu kuitenkin kansallisesti säädettäviin asioihin ja sinänsä on lähtökohtaisesti ihan oikein että asiasta päätetään kansallisesti

olennaista on se että maassa on päästy jo siihen että presidentin valtaa on onneksi supistettu siitä mikä se janukovytsilla oli mikä merkittävästi vahvistaa demokratiaa ukrainassa

kysymys on siis kahdenkertaisen verotuksen ehkäisemisestä

täytyy sanoa että jos nyt ajattelen että tämä asia pyrittäisiin neuvostossa ratkaisemaan haluaisin nähdä kun englanti cameronin hallitus ja ranska hollanden presidentin nimittämä hallitus yrittävät päästä tästä kysymyksestä yhteisymmärrykseen

tämän lisäksi haluan todeta että myöskin professori hiden totesi että yhdenvertaisuusnormin tulkintaa koskevan käytännön valossa ei mielestäni ole todennäköistä että perustuslakivaliokunta olisi katsonut että juuri hallituksen nyt esittämä säännös tai sille valiokunnassa ehdotettu sisältö olisi ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusnormin kanssa

ongelma on se että oecd on todennut että meillä palveluissa nimenomaan kuntasektorin osalta on tehojen puutetta ja tärkeätä on nyt että kunnat yhteistoiminnassa tai vastuukunnan johdolla katsovat miten palvelut tuotetaan kaikkein tehokkaimmin ja katsovat sitä palvelulähtöisesti ja katsovat niitä kustannusrakenteita eri kunnissa myöskin

mitä venäjään tulee venäjän osalta meidän ongelmamme on se että vielä aikaisemmin meillä oli hyvä yhteistyö venäjän kanssa mutta viimeisen parin vuoden aikana tuo yhteistyö käytännössä ei ole oikein tahtonut toimia

erityisen tärkeää sopimuksen osalta on se että se on oecdn mallisopimuksen mukainen eli että kukaan ei saa mitään erityisiä etuuksia tässä yhteydessä

venäjä ei halua toteuttaa niitä suosituksia mitä neuvosto antaa ja sen lisäksi esimerkiksi kun joka toinen vuosi niistä maista jotka ovat monitoroinnin kohteena tehdään raportti venäjä viivytti raporttinsa valmistumista niin että se vasta viiden vuoden kuluttua valmistui

mitä tulee sitten ihan tähän jos otetaan tämä viking linen tapaus niin tässähän oli kysymys siitä että viking line halusi siirtää tappiollisen aluksensa viron alusrekisteriin ja sitten merimies unioni suomessa antoi määräyksen jonka mukaisesti viron työntekijäliitto ei saanut neuvotella viking linen kanssa virolaisten työntekijöitten työoikeuksista mikä sinänsä on mielenkiintoista mutta missä tarkoitus oli pyrkiä estämään laivan siirtyminen viroon minkä jälkeen sitten viking line nosti lontoossa tuomioistuimessa kanteen jossa katsottiin että tämmöistä suositusta ei pitäisi viron ammattiliitoille antaa

jos on tilanne jossa on kunta jonka taloudellinen tilanne on täysin kestämätön niin silloin perusoikeuksien turvaamiseksi on pakko tehdä jotakin ja silloin valtioneuvosto puuttuu ja se on tässä suhteessa aivan oikein

mutta sinänsä on ihan hyvä että aina kun syntyy perusteltu epäilys niin näissä tilanteissa asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten jolloin ei synny minkäänlaista ongelmaa siitä että onko näitä ongelmia vai eikö niitä ole

palautteesta näkyy se että jokainen kärsii mutta kukaan ei kärsi paljon

meidän täytyy saada ehdottomasti neuvostossa parempi suhde venäjään mutta se edellyttää myöskin toimia venäjältä koska uskon että muilla neuvoston jäsenmailla on valmiutta tuohon yhteistyöhön joka olisi erittäin tärkeätä venäjän oman kehityksen vuoksi mutta myöskin tilanteen rauhoittamiseksi euroopassa

täytyy sanoa että kun maailma muuttuu niin kyllähän tässä riittävät perustiedot ovat olemassa sille että kunnissa voidaan päätös tehdä

ulkoministeriöstä täytyy sanoa että ministeriöllä täytyy olla selkeä strategia esimerkiksi eu edustuksen suhteen missä ollaan missä ei olla millä perusteilla vai pitääkö olla kaikkialla ja myöskin sen painottamisen suhteen ovatko poliittiset intressit tärkeitä vai ovatko kaupalliset intressit tärkeitä ja myöskin sitten sen mitä erityistehtäviä on kuten esimerkiksi vietnamissa saattaisi olla se että suomalaiset rikolliset voidaan palauttaa sinne se voisi olla edustuston erityinen perustelu minkä takia siellä pitää olla

jos näitä linjauksia noudatetaan niin tältä osin voidaan ottaa selkeästi mahdollisia kehittämistoimenpiteitä

onko tässä nyt pelko että jos tätä asiaa ei kyetä ratkaisemaan niin tulevaisuudessa on hyvin vaikea tehdä enää tämmöisiä laajoja kattavia työmarkkinasopimuksia jos näissä asioissa ei saada luottamusta aikaiseksi

lopuksi puhemies haluan vain todeta sen että yhdysvallat on neuvostossa tarkkailijajäsenenä ja tällä tavalla osallistuu epäsuorasti neuvoston työhön

tähän täytyy vielä lisätä se että nyt verotietojen vaihtoa on tarkoitus tehostaa vuoden alusta voimaan tulleen ja uuden niin sanotun virka apudirektiivin nojalla eli euroopan unionin direktiivin nojalla ja tämäkin parantaa mahdollisuuksia saada näitä tietoja kyprokselta

ja ihan vielä lopuksi olisin kysynyt sitä että jos meillä on laittomia lakkoja niin kuin meillä on hieman liian paljon niitä niin pitäisikö niitä seuraamuksia mitä niistä aiheutuu myöskin pyrkiä tässä yhteydessä tarkastamaan

muun muassa grecossa yhdysvallat on varsinaisena jäsenenä ja tietysti niissä elimissä joissa tehdään yleistä atlanttista yhteistyötä yhdysvalloilla on merkittävä rooli ja tästä syystä voidaan sanoa että neuvoston ja yhdysvaltojen välinen suhde on varsin myönteinen ja rakentava

no euroopan unionin tuomioistuin katsoi että perusoikeuksien käyttämisessä tulee ottaa huomioon perustamissopimuksen määräykset ja että perusoikeuksien käyttäminen on sovitettava yhteen niiden vaatimusten kanssa jotka koskevat perustamissopimuksella suojattuja oikeuksia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti

kunnioitettu puhemies

tällä ratkaistaan se missä määrin kansalaiset maksavat veroja ensi vuoden aikana

mielenkiintoista on se että tällä kertaa tehdään poikkeuksellisen suuria muutoksia tuloverotukseen mikä johtuu siitä että hallitusohjelmassa päätettiin tuloverojärjestelmään tulevista merkittävistä muutoksista jotka nyt tällä hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön

mutta me olemme joutuneet myöskin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa asioimaan kotietsintään liittyvissä kysymyksissä ja meillähän esitutkinta ja pakkokeinolaki olivat täällä eduskunnassa käsittelyssä viime eduskunnan aikana

ja edelleen tuomioistuin katsoi että työtaistelutoimi joka toteutetaan mukavuuslippujen vastaisen politiikan johdosta ja jolla pyritään lähinnä estämään laivanvarustajaa rekisteröimästä aluksia toiseen valtioon kuin siihen jonka kansalaisia näiden alusten tosiasialliset omistajat ovat voi rajoittaa viking linen sijoittautumisoikeuden käyttämistä

meillä on tyypillistä se että sanotaan että hallituksen pitäisi tehdä jotakin mutta sitten kun kysytään että mitä pitäisi tehdä niin niitä ehdotuksia käytännössä juurikaan ei ole

täytyy sanoa että tällä ei ole mitään yhteyttä näihin kyproksen mahdollisiin pelastustoimenpiteisiin vaan tarkoitus on nimenomaan se että mikäli siellä esiintyy veronkiertoa ja varojen väärinkäyttöä niin tältä osin suomen verottaja saa mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin tietoja suomeen

täytyy valittaen todeta että kun katsoo näitä vaihtoehtobudjettiesityksiä niin keskustan esityksessä tasapainoa ei pyritä parantamaan ja tasapaino meille on kaikkein suurin haaste

lähtökohtana on tuloveroasteikoissa ollut se että tehdään tuloveroasteikkoihin ansiotason nousua vastaavat muutokset tai inflaatiota vastaavat muutokset ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että suhteellisesti katsottuna tuloverotus ei kiristy

suomalaiset arvostavat erittäin laajasti yleisradion julkisen palvelun tehtävää

edelleen tuomioistuin katsoi että rajoituksilta edellytetään että niillä voidaan taata oikeutetun päämäärän saavuttaminen ja niillä ei ylitetä sitä mikä on tarpeen tämän päämäärän saavuttamiseksi

arvoisa puhemies

kun täällä on puhuttu koko ajan siitä että pitäisi tehdä rakenneuudistuksia niin teidän pitäisi nyt kertoa mitä rakenneuudistuksia teidän mielestänne pitäisi tehdä

kolmas asiantuntija on vero oikeuden asiantuntija ja ne perustuslailliset perustelut eivät ole kauhean vakuuttavia siinä lausunnossa eli lausuntojen laatu myöskin pitää ottaa huomioon kun asiaa arvioidaan

oikeastaan silloin kun puolueet ovat oppositiossa silloinhan tehdään tämmöistä periaatteellista työtä jossa mietitään mikä puolueen linja on ja mitä esitetään

mutta totuus on se että ei se nyt kauheasti sitä tuomioistuimen ratkaisua joka sinänsä on jo epäselvä tämä asetuskaan selkiytä ja tässä suhteessa en usko että poliittisella ratkaisulla on päästävissä parempaan tulokseen

mutta kun käytäntö myöskin euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on tiukkenemassa koko ajan on todennäköistä että me joudumme menemään siihen että yhä useammassa tapauksessa se on ainakin joku muu viranomainen kuin poliisiviranomainen joka antaa sen suostumuksen tähän kotietsintään ja sinänsä mielestäni tämä on ihan kohtuullista kehitystä

täytyy sanoa että tässä suhteessa teillä on vielä aika paljon opittavaa jotta te tekisitte näitä ehdotuksia konkreettisia ehdotuksia rakennemuutoksista ja myöskin budjetin painopisteen muutoksista

minä luotan siihen että on parasta että annetaan tuomioistuimen kehittää tätä omaa doktriiniaan ja uskon että tuomioistuin on vahvasti sijoittautumisoikeuden ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden kannalla

sitten jos mennään amerikkalaiseen järjestelmään jossa lähtökohta on se että jos saadaan todisteita väärin perustein niitä ei voida käyttää niin tämä on sitten hankalampi kysymys jo koska pienet virheet eivät saisi missään tapauksessa johtaa siihen että ei voida käyttää todisteena jotakin täysin selvää aineistoa

uskon että nämä ratkaisut jotka on annettu vikingin ja lavalin tapauksissa tulevat selvästi parantumaan tässä suhteessa ja tulevat vahvistamaan sisämarkkinoita ja kun uskon sisämarkkinoitten toimivuuteen niitten paremmuuteen niin tästä syystä olen vakuuttunut siitä että on parempi että annetaan tuomioistuimen kehittää tätä doktriinia

mutta tietysti jollakin tavalla täytyy pitää huolta siitä että viranomainen toimii kuitenkin oikein ja jos toimii karkeasti virheellisesti niin sillä pitäisi olla myöskin itse sen jutun selvittämisen kannalta tutkinnan osalta kielteisiä vaikutuksia

ensinnäkin meillä on hyvin johdonmukainen energiaverojärjestelmä jossa päästöillä on ratkaiseva vaikutus ja sen takia kivihiili on raskaasti verotettua

tietysti tänä päivänä täytyy sanoa että olisi ollut varmuuden vuoksi hyvä että se olisi lähetetty aikanaan perustuslakivaliokuntaan siitä syystä että sitten asiantuntijat olisivat tuoneet argumentit esille argumentit olisivat julkisia ja kaikki näkisivät millä perusteilla on päädytty minun käsitykseni mukaan siihen että siinäkään veromuodossa ei ole perustuslaillista ongelmaa

tämän johdosta meillä myöskin turpeelle tuli vero mutta se yritettiin mitoittaa sillä tavalla että turpeen käyttö jatkuisi entisessä laajuudessa että se vero ei ole kohtuuton ja toivon itse että turvetta käytettäisiin mahdollisimman kattavasti

ohjelmasisällöistä katsauksen saavat ajankohtaisohjelmat asiaohjelmat kulttuuri kotimainen draama ulkomainen draama oppiminen ja tiede radion sinfoniaorkesteri uutiset urheilu viihde ja lasten ja nuorten ohjelmat populaarimusiikki ja maamme kaksikielisyyteen liittyvä svenska ylen monipuolinen tarjonta

kaikki mikä on lakko oikeuden nimellä ei ole sallittua vaan pitää olla olemassa oikeudenmukaiset asialliset rajat ja niitten rajojen asettaminen nyt jää tuomioistuimelle

kuitenkin on erityisesti syytä todeta se että tämä veronkevennys kohdistuu nimenomaan pienituloisille erityisesti nimenomaan tuon perusvähennyksen ja työtulovähennyksen ansiosta

no mitä tulee sitten puuhun niin tältä osin täytyy sanoa että olennaista on myöskin se että sitä puuta käytetään ensi sijassa sellun tekemiseen ja tukkiin

jos sitten sitä risun keräämistä kovasti tuetaan niin se voi vaikuttaa kielteisesti meidän paperiteollisuuden edellytyksiin ja meidän pitää saada puu mahdollisimman jalostettuna markkinoille ja tämä on tärkeätä

tosin suomessa kun meillä välitetään maksutieto niin katsotaan että se riittää että maksutietoa välitettäessä ilmoitetaan että maksu on maksettu eräpäivänä

mutta euroopasta ja muualtakaan maailmasta näitä maksutietoja ei välitetä ja se johtaa siihen että muualta kuin suomesta maksettaessa maksun täytyy tapahtua sillä tavalla että tosiaan se veron määrä on verottajan tilillä tuona eräpäivänä

valtiovarainministeriö on ollut erittäin aktiivinen viime aikoina tulo ja varallisuusveroja koskevan kahdenkertaisen verotuksen estäviä kansainvälisiä sopimuksia laadittaessa ja on erittäin hyvä että nyt tehdään merkittävä sopimus etelä amerikkaan uruguayhin jossa on myöskin merkittävä suomalainen sellutehdas